haluan puuttua tähän keskusteluun asuntojen hinnasta ja siitä mitä rakentamiskustannukset vaikuttavat ja mitä valtion tuki vaikuttaa asuntojen hintoihin

arvoisa puhemies

ministeri räsänen joutuu aloittamaan työnsä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja tätä tilannetta ei yhtään tietenkään helpota se että poliisitoimeen kohdistuu myöskin ensi vuonna merkittäviä määrärahasäästöjä

kun hallitusohjelmaa viime keväänä kirjoitettiin siihen kirjattiin että tavoitteena on poliisien määrän pitäminen nykyisellään

poliisikoulutukseen on otettu viime vuosina suunnilleen sama määrä kuin on eläkkeelle siirtyviä

miten on mahdollista että resurssit poliisien määrä pidetään nykyisellä tasolla jos koulutettavia otetaan vain kolmasosa siitä mitä siirtyy eläkkeelle

herra puhemies

ensinnäkin haluan antaa tunnustusta ministereille tuomioja ja hautala että jaksoitte viipyä täällä salissa koko debatin ajan mutta sen sijaan ihan täysiä pisteitä ei voi antaa ministeri stubbille joka ei ole edes piipahtanut täällä salissa tänään mutta ehkä hänellä on joku pätevä syy siihen

mutta tietysti kun eduskunta käsittelee ulkoasiainhallinnon pääluokkaa budjetin osalta olisi suotavaa että ministerit edes piipahtaisivat kyseisen pääluokan käsittelyn yhteydessä täällä salissa

ulkoasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva kehityspolitiikka on keskeinen osa johdonmukaista ja laaja alaista ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme

on yleisesti tiedossa että köyhyys lisää maailmanlaajuisia ongelmia kuten terrorismia epidemioita ja hallitsematonta muuttoliikettä

hyvien päämäärien lisäksi olisi kuitenkin aina huomioitava määrärahojen vaikuttavuus

ongelmana on tällä hetkellä nimittäin se ettei vaikuttavuutta pystytä aina seuraamaan sillä aika monia miljoonia euroja jää kehitysyhteistyömäärärahoista jäljittämättä

määrärahojen maksimaalinen vaikuttavuus on kuitenkin yksi parhaista keinoista saavuttaa avulle myös laajempaa hyväksyntää täällä kotimaassa

kuten hallitusohjelmassakin on todettu ja korostettukin vaikuttavuutta on voitava parantaa ja kehitysohjelmien pirstaleisuutta on voitava vähentää

jos verrataan kokonaistilanteeseen olisi kehitysyhteistyömäärärahoistakin ehkä voinut joitakin leikkauksia tehdä

suomi on vaarassa menettää myös uskottavan puolustuskykynsä ellei puolustusvoimiin kohdistettavia erittäin rankkoja säästöjä saada kompensoitua uudistusten avulla

erittäin epäoikeudenmukaiselta tuntuvat myös budjettiin tehtävät pienet pirstaleiset leikkaukset hyvin pieniinkin avustuskohteisiin kuten esimerkiksi hyvää työtä tekeville järjestöille

kehitysyhteistyö on suomelle erittäin tärkeää ja sen avulla vaikutetaan köyhyyden vähentämiseen ympäri maailmaa kuten on moneen kertaan todettu

vaikka ulkomailla toki tehdäänkin tärkeää työtä olisi resurssien kiristyessä huolehdittava ensisijaisesti kotipesästä

arvoisa puhemies

toinen asia on sitten se että olisin toivonut että keskusta nyt valitettavasti salissa ei enää ole ainuttakaan keskustan edustajaa kuuntelemassa mutta kuitenkin viime vaalikaudella kun oli hallituspuolue olisi edes jotenkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen ettei maaseudulle rakentamista olisi niin paljon vaikeutettu ja hankaloitettu kuin tapahtui

mutta tähän ympäristöhallinnonalan teemaan liittyen arvoisa puhemies maataloutta pidetään turhan usein syntipukkina vesistöjen ravinnekuormitukseen

keskiverto vuoteen nähden nyt jopa kaksinkertainen tai kuten paikoin varsinais suomessa jopa kolminkertainen sademäärä huuhtoo ravinteet vesistöihin auttamatta

minkään kokoiset suojakaistaleet peltojen reunoilla eivät nyt auta luonto toteuttaa ravinteiden huuhdonnan täysin maanviljelijöistä tai kenestäkään ihmisestä ylipäätään riippumatta

ympäristönsuojeluun kuuluu tärkeänä osana meriekosysteemien suojelu ja säilyttäminen luonnonsuojelulain mukaisin keinoin eli luonnonsuojelualueita lähinnä perustamalla

erityisesti vakka suomen rannikon ja merialueen osalta kansallispuiston avulla saavutettavat hyödyt vaikuttivat ja vaikuttavat edelleen varsin vähäisiltä suorastaan mitättömiltä alueen elinkeinotoimintaan aiheutettuun haittaan verrattuna

nyt talousarvion käsittelyn yhteydessä haluan muistuttaa näistä rajallisista resursseista mitkä liittyvät kansallispuistojen hoitoon

metsähallitus sai viime keväänä hoidettavakseen kaksi uutta kansallispuistoa eli sipoonkorven ja tämän selkämeren kansallispuiston

metsähallituksen luontopalveluilla ei kuitenkaan ole resursseja edes kaikkien vanhojenkaan kansallispuistojen tarpeiden ylläpitämiseen ja niistä huolehtimiseen

herra puhemies

meillä suomessa on ollut tapana nimittäin kuskata haja asutusalueiden jätevedet pitkiäkin matkoja joko kuorma autolla tai siirtoviemäreiden avulla jätevedenpuhdistamoille ja rahaa on näihin hankkeisiin palanut paljon ja hiilidioksidia on tuotettu ilmakehään

jatkossa voisimme ottaa ainakin kokeiluun hajautetun ravinteiden hyödyntämisen maanviljelyksessä

pellolla nämä ravinteet korvaisivat näin kalliit kemialliset lannoitteet ja toimisivat arvokkaana luonnon tasapainottavana tekijänä

tätä harrastetaan jo useissa muissa maissa muun muassa tanskassa on viety hyvin pitkälle tämä hajautettu ravinteiden hyödyntäminen

suomen talous sukelsi kansainvälisen finanssikriisin keskellä niin syvälle ettei sellaista ole itsenäisyytemme aikana koettu

tänä vuonna taloutemme on onneksi kääntynyt nousuun osittain hallituksen tekemien tuki ja elvytystoimien sekä tietenkin pääasiassa viennin kehittymisen ansiosta

tehdyillä elvyttämistoimilla estettiin maassamme varmuudella massatyöttömyys ja ehkäpä talouden pitkäaikainenkin taantuminen mutta niillä on myöskin kääntöpuolensa

velkaantuminen näkyy myös nyt käsiteltävässä ensi vuoden tulo ja menoarvioesityksessä jonka menoista lähes viidennes katetaan velkarahalla

tämä on tietenkin meidän kaikkien mielestä aivan liikaa eikä vastuullisten päättäjien todella tulisi tällaista kehitystä hyväksyä

arvoisa puhemies

vaikka suomen julkinen velkasuhde on eu maiden vertailussa edelleen suhteellisen alhainen velan kasvuvauhti on huolestuttava eikä sille näy tällä menolla edes loppua

julkisen talouden näkymiä varjostaa ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana kun väestön ikääntyminen on suomessa euroopan nopeinta

kuluvalla vuosikymmenellä erityisen nopeasti kasvavat eläkemenot

talous voidaan saattaa kuntoon periaatteessa kolmella tavalla

rakenteellisilla uudistuksilla veroja korottamalla tai menoja leikkaamalla

näistä vaihtoehdoista nykyinen sinivihreä hallitus onkin painottanut kiitettävästi julkisen talouden rakenteellisia uudistuksia joista keskeisimpiä ovat työurien pidentäminen niiden alku ja loppupäästä sekä epätarkoituksenmukaisen raskaan hallinnon purkaminen

mutta tulevien vaalien jälkeen ovatpa hallituksessa mitkä puolueet tahansa joudutaan tekemään kovia päätöksiä

valtionvelan korkoja vähättelevien on syytä muistaa että esimerkiksi jo nyt valtionvelan korot ovat jopa nelinkertaiset verrattuna poliisijärjestelmän tai teiden perus ylläpitoon

hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on että suomen julkinen talous palaa euroalueen ensimmäisten maiden joukossa euroopan unionin vakauskriteerien mukaiseen kuntoon

arvoisa puhemies

tällaisessa suhdannetilanteessa missä me nyt elämme on ensiarvoisen tärkeätä että yritysten toimintaedellytyksistä pidetään huolta ja juuri työ ja elinkeinoministeriön hallinnonala saattaa olla sellainen että tulevaisuuden ennustaminen on kaikkein vaikeinta mitä minkään nyt käsiteltävänä olevan pääluokan osalta on

konkreettisina keinoina talouden tervehdyttämiseksi tulee suomen myös tarkistaa aluepoliittisia tukijärjestelmiään karsia turhaa hallinnointia sekä tehostaa koulutusjärjestelmää

ensi vuoden työllisyyskehitys saattaa esimerkiksi olla aivan toista mitä tässä hallituksen budjettiesityksessä ja meidän budjettimietinnössämme nyt arvioidaan olevan

sitä olisi nykyisellään mahdollista lyhentää monilla toimialoilla jopa vuodella ja saada nuoret näin töihin entistä nopeammin

yrityksillä erityisesti pienyrityksillä on tällä hetkellä todellisia vaikeuksia saada erityisesti pienyrityksillä todellisia vaikeuksia saada lainoja läheskään kohtuulliseen hintaan

suomen kansallinen etu on jatkossakin ehdottomasti asetettava lyhyiden voittojen tavoittelun yläpuolelle

vaikka keskuspankki on alentanut korkoja niin uusien luottojen korot ovat tosiasiallisesti nyt korkeammalla tasolla siksi että pankit ovat nostaneet rajusti marginaalejaan

sen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää että elinkeinoministeriö ja ministeri pekkarinen henkilökohtaisestikin pyrkisivät vaikuttamaan siihen että tätä yritysrahoitusta olisi edes kohtuulliseen hintaan ensi vuonnakin

tästä ajasta muuten keskustalla on ollut maatalouspolitiikassa johtava asema keskustalainen ministeri on ollut vallassa kahdeksan vuotta

mitä tulee tukieroihin jotka vaikuttavat myöskin tuloeroihin viljelijöitten kesken niin kyllä siitä on paljon tietoa ja jos ei halua luottaa tutkimuslaitosten tuottamaan tietoon niin täytyy mennä kysymään viljelijöiltä

ministerit risikko ja rehula kyllä ansaitsevat ison tunnustuksen työstään suomalaisen terveydenhuollon edistämiseksi

tietysti aina kaikki ministerit varmasti ovat parhaansa yrittäneet mutta nyt on myöskin onnistumisia ihan selvästi havaittavissa

se on nämä tietohallintojärjestelmät mihin siellä valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat paneutuneet tässä viimeisen vuoden aikana

satoja miljoonia jopa miljardeja euroja on palanut rahaa näihin it hankkeisiin tässä viimeisten vuosikymmenten kuluessa ja korostan että tähän eivät kyllä ole syypäitä nykyiset ministerit millään tavalla mutta jotakin tarttis tehdä että meidän tämä it maailma saataisiin terveydenhuollossa paremmalle tolalle

jaan tämän hallitusohjelmatarkastelun kahteen osaan ja siinä toisessa osassa sitten pureudun ja paneudun huoltovarmuuteen

suomen tulevaisuuden eräs keskeisiä menestystekijöitä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja yrittäjyyden tukeminen kaikin tavoin niin sanotusti pelkästään takkia toinen toisemme päälle auttamalla emme tule pärjäämään

nyt tarvitaankin menojen sopeuttamista sekä työn tekemistä ja työssä olevien määrää lisääviä ja siihen voimakkaasti kannustavia lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia uudistuksia

eräs keskeisimmistä ja tärkeimmistä keinoista julkisen talouden tasapainottamiseksi on hallinnollisen taakan keventäminen ja kaikenlaisen turhan byrokratian karsiminen

näin voidaan saavuttaa myös mittavia säästöjä

arvoisa puhemies

kouluikään tulevien ikäluokkien pienentyessä meillä on nyt ja tulevina vuosina hyvät mahdollisuudet vastaavasti pienentää luokkien ryhmäkokoa

hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi taata jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa mutta myös oppisopimuskoulutuksen merkitystä korostetaan

samoin työurien pidentäminen on uuden hallituksen tavoitteena

työuria onkin pidennettävä ja erityisesti alkupäästä eli nuorten siirtymistä työelämään on nyt pyrittävä nopeuttamaan

erilaisin toimenpitein myös ammatillisen koulutuksen opiskeluaikoja pitäisi lyhentää

koulutuksen työelämälähtöisyyttä on lisättävä jotta koulutuksen painopiste siirtyisi nykyistä enemmän niille aloille joilla on työntekijöistä pulaa

ammattikoulutuksessa työssäoppimisjaksoja on lisättävä ja oppisopimuksille on luotava käytännössä nykyistä paljon järkevämmät mahdollisuudet niin opiskelijan kuin työnantajan kannalta katsottuna

työurien pidentämisen loppupäästä tulisi pääasiassa perustua vapaaehtoisuuteen

käräjäoikeuksissa yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostunut juttujen käsittelyn peruuntuminen yleensä sen vuoksi ettei syytetty saavu paikalle

peruuntuneista oikeudenkäynneistä aiheutuu juttujen viivästymisen lisäksi ylimääräisiä kustannuksia palkattujen asianajajien palkkojen todistajien matkakustannusten ja valtion maksamien oikeusavustajien käytön vuoksi

tässä keskustelussa erittäin voimakkaasti suomen keskustan edustajat moittivat nimenomaan nykyistä hallitusta ja oikeastaan jopa kohdistivat nykyiseen ministeriin moitteet että maataloustulo on niin heikoissa kantimissa

ei millään ministeri koskinen ole voinut korjata kaikkia niitä virheitä mitä kahdeksan vuoden aikana on tehty

itsekin olen tietysti osaltani ottamassa vastuuta siitä että maataloustuloa ei ole pystytty kohentamaan vaikka olen sitoutunut edellisen hallituksen hallitusohjelmaan jossa maataloustuloa oltiin nostamassa

oikeastaan paradoksaalisinta tässä asiassa on se että kuuluisa sikatilan emäntä sirkka liisa anttila toimi viimeiset neljä vuotta maa ja metsätalousministerinä ja nyt suomen sikatalous on historiansa pahimmassa kriisissä

budjettilakiesityksestä joka sisältää hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

tämä asia oli viime vaalikaudella kaksi vuotta sitten eduskunnassa ja tuolloin valiokunta otti tähän asiaan kantaa

nyt kuitenkin tätä eduskunnan kaksi vuotta sitten hyväksymää lakia ollaan kesken kauden siis tämä luopumistukilain kausi nelivuotinen kausi alkoi tämän vuoden alusta tätä ollaan nyt nyt sitten jo jo muuttamassa

peltomaavuokraus sisällytettiin nimittäin maa ja metsätalousvaliokunnan tahdon mukaisesti luopumistukijärjestelmään kun se oli neljä vuotta aikaisemmin tiputettu siitä pois

maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota siihen ja tämä kaikki on luettavissa valiokunnan mietinnöstä edelleen miten vuokraamalla toteutetut lisäalueluovutukset edistävät peltojen siirtymistä aikaisemmassa vaiheessa ikääntyviltä viljelijöiltä nuoremmille

aloittavat maatalousyrittäjät joilla ei vielä ole mahdollisuutta hankkia omistukseensa peltoja ostamalla niitä vuokraavat mieluiten lisämaata maatilaansa luopumistukea hakevilta luopujilta

vuokraamalla toteutetut lisäalueluovutukset vaikuttavat maatalouden rakenteeseen lähinnä kasvattamalla tilakokoa

maatiloille tulee saada riittävän aikaisessa vaiheessa ammattitaitoinen nuori viljelijä joka on valmis tekemään investointeja maatilan toimintaedellytysten turvaamiseksi

tämä johtuu siitä että näin ihan yksinkertaisesti suomeksi sanottuna nuoret tahtovat karata maalta

luopuminen maataloudesta ei siis onnistu jollei viljelijän ja hänen puolisonsa siis sen luopuvan viljelijän ja hänen puolisonsa toimeentuloa voida turvata

maa ja metsätalousvaliokunta totesi myös että peltojen vuokraaminen lisämaaksi tukee kaiken kaikkiaan nuoria tilaansa kehittäviä maatalousyrittäjiä ja lisää heidän mahdollisuuksiaan saada lisämaata huomattavasti kohtuullisemmalla kustannuksella ja vähemmällä velkaantumisella kuin maan ostamisessa

eduskunnan määrärahoista on jaostokäsittelyssä puhuttu aika vähän

ei täällä tutkija kaarlo ei myöskään herra puhemies

tässä lähellä arkadiankadun toisella puolella sijaitsee paasikiven aukio jossa on kiveen hakattuna se totuus joka aika usein unohtuu

niinpä tässä maa ja metsätalouspolitiikassa pitäisi myöskin realistisesti nähdä ne asiat mitkä ovat tapahtuneet ja mitkä tapahtumat sitten johtavat tulevaisuudessa semmoiseen tapahtumien ketjuun että niitten asioitten korjaaminen voi olla aika vaikeaa

minä oikeastaan jatkan siitä mihin maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja äskeisen puheensa lopetti elikkä tästä meidän metsäpolitiikasta ja uusiutuvasta energiasta

olen sitä mieltä että ensi vuonna kun joudutaan tarkastelemaan muutenkin kaikkia valtion menoja myöskin tämän eduskunnan pääluokan osalta pitäisi tarkkaan syynätä onko sittenkään järkevää nyt tulevina talouden vaikeina aikoina lisätä niin paljon rahoja ja käyttää niitä tähän peruskorjaukseen

nimittäin kun tämän hallituksen tavoitteena on ollut kansainvälisten ilmastosopimusten noudattaminen ja niihin sitoutuminen ja myöskin työllisyyden lisääminen ja samalla sitten energiaomavaraisuuden lisääminen niin kesällä kun päätettiin ydinvoiman lisärakentamisesta sen yhteydessä sovittiin ihan yhteisesti uusiutuvan energian tukipaketista ja sovittiin myöskin siitä että vanhat rästit hoidetaan pois

arvoisa puhemies

huomasin tuossa että perussuomalaisten edustaja on tehnyt muutosesityksen koskien eduskuntaryhmien määrärahaa ja puoluetukea

tilannehan on se että noin vuosi sitten kun käsiteltiin budjettia tässä salissa oli myöskin puoluetuen korotus esillä ja tuolloin en huomannut eikä kukaan muukaan huomannut että perussuomalaisten ryhmästä olisi tullut muutosesitys joten on aika teatraalista suorastaan tällaisten esitysten tekeminen tässä vaiheessa

ilman näitä kemera leimikoita monet koneet eri puolilla suomea metsissä olisivat pysähtyneet kerta kaikkiaan kun teollisuus ei ostanut puuta mutta onneksi oli tämä kemera järjestelmä ja näin nämä koneet ja miehet saivat jatkaa töitä

näistä niin sanotuista kemera tuista sopiminen viime keväänä näyttää nyt unohtuneen kyllä erityisesti hallituksen piirissä

ei siis ole todellakaan mikään ihme jos kansalaiset puhuvat ja kansa vaikeroi politiikan uskottavuusongelmasta sillä niin ristiriitainen tämä nykyinen tilanne on

näyttää ihan siltä että hallitus on keväällä puhunut yhtä mutta sen jälkeen nyt loppuvuodesta tehnyt ihan toista

arvoisa puhemies

toteaisin vaan että kyllähän puolueille suunnattua määrärahaa puoluetukeen tarkoitettua määrärahaa on vähennetty ensi vuoden budjetissa tähän vuoteen verrattuna

ja mitenkäs sitten tapahtuu

nimittäin tämä järjestelmä muuttuu ensi keväänä tai todennäköisesti viimeistään ensi syksynä ja jos silloin on vanhoja rästejä maksamatta niin todennäköisesti nämä metsänomistajat ja yrittäjät jäävät nuolemaan näppejään

arvoisa puhemies

merkittävä osa tästä eduskunnan jakovarasta menee vuosittain aina jo kertaalleen tehtyjen lisäysten uusimiseen ja näiden toistuvien lisäysten pyörittely eduskunnassa on kyllä aika lailla tarpeettoman tuntuista

valtiovarainministeriön tulisikin lisätä eduskunnan arvioimat kohteet suoraan seuraavan vuoden budjettiin

hallituksen esitys talousarvioksi sisälsi merkittäviä sopeutustoimia jotka nyt eduskunta siis päättää

leikkaukset ja veronkiristykset ovat talouden tilanteeseen nähden ja julkisen talouden kestävyyden kannalta todella välttämättömiä mutta voidaan kuitenkin olla eri mieltä siitä osuvatko kaikki toimenpiteet oikeudenmukaisesti tai perusteltuihin kohteisiin

jollei säästöjä saada puolustusvoimauudistuksessa paikattua on suomi vaarassa menettää uskottavan puolustuskykynsä

siksi on myös tärkeää että reserviläisten kertausharjoitusten vähentymistä paikataan nyt eduskunnan lisäämällä määrärahalla vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön

valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto on puuttunut maaseudun ja maa ja metsätalouden kannalta sekä tietysti maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten kannalta tärkeiden yksityisteiden rahoitukseen